koulutettu kansa on ollut suomen menestyksen salaisuus

vaikka hallituspuolueiden edustajat korostavat pieniä lisäyksiä perusopetukseen ja koulupudokkuuden torjuntaan totuus on se että kokonaisuutena niin perusopetuksessa toisen asteen opetuksessa kuin korkeakoulutuksessa tulee olemaan entistä vähemmän rahaa käytettävissä

toisen asteen koulutuksen rahoituksesta halutaan siirtää enemmän vastuuta kuntien jo velkaisille harteille

lisäksi on suunnitteilla lukiokoulutuksen rakenteellinen uudistus jonka lopullisena päämääränä on lakkauttaa pienemmät lukiot ja pakottaa lukiolaiset suuriin oppilaitoksiin

ylioppilaaksi pitäisi voida kirjoittaa ilman että valtio pakottaa muuttamaan pois vanhempien luota

monissa pienemmissä lukioissa aineenopettajat opettavat myös yläkoulussa jolloin opettajien tarve ei vähene mutta mielekkäitä opetuskokonaisuuksia voi olla vaikeampi saada aikaan

toisen asteen opetuksen heikentämisen rinnalla puhe nuorten yhteiskuntatakuusta ja koulupudokkaiden vähentämisestä saa uuden merkityksen

varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon on odotettavissa suuria muutoksia kun kotihoidon tuen pakkokiintiöinti subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja esiopetuksen pakollisuus tulevat voimaan

vaikka leikkaus vapaasta sivistystyöstä ei euromääräisesti ole suuri se tulee kuitenkin tuntumaan opistojen toiminnassa joiden määräraha ei ennestäänkään ole mittava

vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat kaikille avoimia opiskelumahdollisuuksia ja ovat elinikäistä oppimista

li edustajaa kiuru poissa edustajaa kaikkonen poissa edustaja anttila oyssä edustaja alanko

edustaja kiljunen poissa edustaja niikko poissa edustaja vikman poissa edustaja kataja poissa justeesaarakkala puissa virus ja rehula parhaimmillaan

arvoisa puhemies

hallitus asetti viime kevään uusituvan energian paketissaan kunnianhimoiset tavoitteet tuulivoimalla tuotettavan sähkön tuotannolle

käytän tässä mahdollisuutta hyväkseni ja kysyn ministeri pekkariselta

syyskuussa tänä vuonna kansallistuuli oy joutui peruuttamaan kustavissa hankkeensa ja nyt sitten viime sunnuntaina luimme helsingin sanomista että perniön näsen kartanon tuulivoimahanke aika laajakin voi taas kaatua siihen että siellä on laajahko erittäin tärkeä lepakon talvehtimisalue

eli kysymykseni sisältö on että haluan tietää mihin näitä nyt oikein sitten tarpeeksi voidaan rakentaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi jos ihmisasutuskin jonkin verran otetaan huomioon ja myös esimerkiksi ihmisten loma asutus

pääministeri jyrki katainen esitti eilen ja muistaakseni myös täällä tänään salissa toiveen että espanjan tuen lisäksi eduskunta kävisi perusteellisen keskustelun eun ja euron tulevaisuudesta

viime sunnuntain savon sanomien kutsuvieras kolumnissaan pääministeri toivoi että euron kaatumista tai suomen irtaantumista toivovat tahot kertovat heti ja totuudenmukaisesti mitä siitä suomalaisille seuraisi

ei ole ajateltavissa että tulevien osavaltioiden veroasteet voitaisiin yhdenmukaistaa missään järjellisessä aikataulussa ellei mennä suoranaiseen diktatuuriin

nykyisten kriisivaltioiden eli tulevien kriisiosavaltioiden talous jouduttaisiin pitämään pystyssä liittovaltion sisäisenä aluepolitiikkana

suomen kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi jää näin ollen se että suomi joka brittiläisen talouslehti financial timesin kesäkuisen artikkelin mukaan on eurovaltioista taloudeltaan vahvin eroaa ensimmäisenä eurosta

tämäkään ei ole ongelma ainakaan taloudellisesti sillä hajautetun vastuun kelluvin valuuttakurssein tiedetään toimivan

oma käsitykseni on että pärjäämme euroalueen ulkopuolella hyvin jos ja kun suomi jatkaa samanlaista vastuullista talouspolitiikkaa jota suomi on harjoittanut koko eu jäsenyytensä ajan

saisimme edelleen velkaa kohtuullisella korkotasolla mutta tietenkin velkaantumiseen on suhtauduttava erityisen pidättyvästi varsinkin kun meille jää runsaasti eurokriisivastuita kannettavaksi

saadut vähät vakuudet eivät poista sitä tosiasiaa että espanjan takausvastuista valtaosa jää suomalaisten veronmaksajien vastuulle

alkoholipolitiikan kiristämisen sosiaali ja terveyspoliittisena tavoitteena on alkoholin kokonaiskulutuksen vähentäminen jolloin myös alkoholin käyttöön kiinteästi liittyvät sosiaali ja terveyshaitat vähenevät

niin kauan kuin alkoholin kulutus pysyy nykyisellä tasolla alkoholin käytöstä johtuvat haittavaikutukset ja siitä koituvat kustannukset ovat mittavia mikä puolestaan lisää entisestään sosiaali ja terveyspalveluihin kohdistuvia paineita

alkoholiperäisten kuolemien nopea kasvu johtuu etenkin pitkäaikaiseen alkoholin käyttöön liittyviin alkoholisairauksiin kuolleiden lisääntyneestä määrästä

alkoholin kokonaiskulutuksen ja alkoholihaittojen välillä on kiistaton yhteys ja alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen arvioidaan vähenevän samassa suhteessa kuin kokonaiskulutuksen

arvoisa puhemies

osa kulutuksesta korvautunee kuitenkin tuontialkoholilla joka tuodaan valtaosin virosta

arvoisa puhemies

alkoholiveron kiristyksen voidaan näin myös katsoa tukevan hallituksen veropoliittisia linjauksia joiden mukaan verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta kulutuksen verotukseen

lisäksi näyttää siltä että maatilatalouden kehittämisrahastoa ollaan ajamassa alas ja maatalouden tärkeät investointi ja aloitusavustukset ovat siirtymässä vuotuisten kehyspäätösten armoille jos ne siirtyvät budjettiin

kysyisin

mikä on arvoisa ministeri teidän strateginen ajattelunne suomen maatalouden tulevaisuudesta ja jos tällä tämäniltaisella määräävää markkina asemaa koskevalla valtioneuvoston ratkaisulla on joku merkitys maataloudelle niin mikä se mahtaisi olla

ensi vuoden budjetti leikkaa koulutuksesta

tämän lisäksi valtionosuuksien leikkaukset ja opetus ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksin jäädyttäminen ensi vuodeksi lisäävät koulutussektorin menosäästöjä

leikkauspäätösten myötä kouluja lakkautetaan lukioverkkoa ja ammatillista oppilaitosverkkoa karsitaan opiskelupaikkoja vähennetään ja opettajia lomautetaan

yhdenvertaiset mahdollisuudet tasokkaaseen koulutukseen on turvattava koko maassa

arvoisa puhemies

hallituksen kärkihankkeen nuorisotakuun keskeinen tavoite on estää nuorten syrjäytymistä ja vähentää niitä kustannuksia joita syrjäytyminen aiheuttaa niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla

nuorisotakuun toteutumista vesittävät niin lukiokoulutukseen ammatilliseen koulutukseen kuin ammattikorkeakoulutukseen tehtävät mittavat leikkaukset

lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen kohdennetut säästötoimenpiteet heikentävät koulutuksen laatua ja saatavuutta sekä keskittävät opetuksen suuriin kaupunkikeskuksiin

ammattikorkeakouluille osoitetun rahoituksen kokonaismäärä laskee tällä kaudella lähes viidenneksellä kun otetaan huomioon sekä rahoitukseen tehtävät leikkaukset että valtionosuusindeksin jäädytykset

ammattikorkeakouluihin kohdistetut leikkaukset rapauttavat alueellisesti kattavaa ammattikorkeakouluverkostoamme ja heikentävät alueiden elinvoimaisuutta

arvoisa puhemies

hallituksen esittämät valtionosuuden leikkaukset keskimääräisen yksikköhinnan alentaminen ja valtionosuusindeksin jäädytys syövät pohjaa vapaan sivistystyön perusrahoitukselta

kohdentamalla nuorisotakuuseen varattua rahoitusta vapaan sivistystyön oppilaitoksille voitaisiin koulutuspaikkoja välittömästi lisätä koko maassa useilla sadoilla jopa tuhannella opiskelijalla

työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalankin keskeiset huomioon otettavat asiat ovat tiivistettävissä kolmeen pointtiin

eduskunnan ja koko yhteiskunnan tulee toimia siten että pk yritysten mahdollisuudet toimia vientimarkkinoilla ovat nykyistä paremmat

tämä on ollut budjetissa työ ja elinkeinoministeriön tavoitteena mahdollistaa uusien alojen ja vihreän talouden kehittyminen suomessa vientituotteeksi

arvosteluissa nostetaan hallitusohjelmasta yksittäisiä kohtia irti asiayhteydestä ja tätä kautta yritetään estää uudistamista ja pitäytyä vanhassa

näin tietysti voidaan nytkin jo tehdä mutta ilmeisesti tarkoitetaan sitä että ne pitäisi voida verovapaasti käyttää starttirahana

ehkä tuolloin olisi voitu tehdä jotain toisin varsinkin kun ensimmäiset euroalueen maat olivat jo ajautuneet erittäin vaikeaan talouskriisiin

varmastikin olemme yhtä mieltä siitä että emme halua maatamme ja kansaamme siihen samaan talouskurimukseen minkä monen muun eu maan kansalaiset ovat joutuneet kokemaan

arvoisa puhemies

hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta

arvoisa puhemies

kokonaisuudessaan koulutussektoria kurittavat erittäin mittavat menosäästöt sillä kevään kehysriihessä päätetyt koulutukseen kohdistuvat leikkaukset realisoituvat talousarvioesityksessä

massiiviset leikkaukset ovat ristiriidassa suhteessa hallitusohjelman kirjaukseen jonka mukaan hallitus lupaa huolehtia koulutuksen osaamisen ja tutkimuksen riittävästä rahoituksesta

säästöpaineet johtavat ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön määrän ja opetustuntien vähentämiseen vaikka nuorten syrjäytymisen ehkäisy edellyttäisi nimenomaan opetuksen lisäämistä

arvoisa puhemies

hallitukselta olisi odottanut vahvempaa reagointia talouden heikentyviin näkymiin

valtiovarainministeriö arvioi että suomen talous kasvaa ensi vuonna prosentin

tuotannollisten investointien kaksinkertaiset poisto oikeudet on sinänsä oikea toimi mutta monilla yrityksillä ei tällaisessa taloustilanteessa ole mahdollisuuksia tehdä edes normaaleja yhdenkertaisia poistoja

hallituksen esittämät pk yrityksiä koskevat sijoituskannustimet ovat riskinottoon kannustavia ja sellaisina ajan hermolla mutta vaikuttavat kovin hitaasti

olisi pikaisesti selvitettävä voitaisiinko viron yhteisöveromallista kehittää suomeen kasvua tukevaa mutta verotulot kohtuullisesti turvaavaa versiota

arvoisa puhemies

poliisin palveluverkoston rankka karsiminen toisi suuria vaikeuksia poliisin toimintaan etenkin harvan asutuksen alueilla jolloin myös hätätilanteessa avun saaminen paikalle kestäisi nykyistäkin kauemmin

lisäksi tulee muistaa että lupahallinnon palveluiden tulee olla kansalaiselle saatavilla kohtuullisen matkan päässä asuinpaikasta